nuortemme mielenterveysongelmat niistä tulevat eläkepäätökset esimerkiksi kertovat karua kieltään ja tämä luettelo on kovin kovin pitkä

laajat yhteiskuntapiirit ovat perustellusti nyt huolissaan koulutuksemme rapautumiskehityksestä

sosiaalipornonomaisesti ei ole tarvetta tällaista luetteloa tässä toistaa

mutta on syytä sanoa että tarkastusvaliokunta on tehnyt äärimmäisen hienoa työtä

huolen jakavat opettajat

onkin toivottavaa että tässä seitsemänkohtaisessa kannanotossa jossa puututaan keskeisiin olennaisiin kysymyksiin olevat sanat tulevat lihaksi että nämä sanat todellistuisivat

tuntuu käsittämättömältä että se hieno koulutusjärjestelmä jota on pitkäjänteisesti rakennettu cygnaeuksen johdolla snellmanin ajattelun elähdyttämänä peruskoulu toteuttamalla ja niin edelleen ja niin edelleen nyt rapautettaisiin kovin lyhyessä ajassa ja lyhytnäköisesti

tässä puhutaan niin tietosuojasta kuin varhaisesta puuttumisesta hyvin tärkeistä keskeisistä asioista

arvoisa herra puhemies

toivottavasti tämä lakiesitys toteutuessaan mahdollistaa aikuisikään ehtineen ammattikorkeakoulujärjestelmän tulevaisuuden edellytykset menestyksekkäällä tavalla

näiden sanojen toivoisi saavan sijaa kulttuurissamme ja tulevan eläväksi todellisuudeksi

koulutuksesta leikkaaminen valtiontalouden vaikeina aikoina ei romuta koulutusjärjestelmäämme mutta tietyistä arvoista ja periaatteista luopuminen tekee kyllä sen

kaiken keskellä on kuitenkin muistettava että kolmanneksella nuorisostamme näin jo muutama vuosi sitten nyt jo edesmennyt stakesin matti heikkilä sanoo että kolmannes nuorisolla nuorisostamme sanoi menee paremmin kuin koskaan ennen

mutta ei voi olla välttymättä ajatukselta tämän syksyn kuluessa että välikysymys opposition järeimpänä aseena on kokenut inflaation niin tiuhaan niitä on viljelty

jo silloin kun lakiesitys amk uudistuksen ensimmäisestä vaiheesta oli lähetekeskusteluissa kritikoin tätä osakeyhtiömallia

tosin hän puhui myös toisesta kolmanneksesta joka on jos ei menetetty niin hyvin suuressa vaarassa

juuri tasa arvo on mahdollistanut suomalaisen koulutusihmeen jota ihannoidaan kaikkialla maailmassa ei vähiten läntisessä naapurissamme jossa koulutusjärjestelmä on romahtanut ja jossa ihastellen katsotaan itäistä pikkuveljeä

valiokunnan asiantuntijakuulemisvaiheessa yksikään asiantuntija ei ollut kuullut mistään päin maailmaa viestiä vastaavasta että jossakin päin maailmaa ammattikorkeakoulutasoinen opinahjo olisi osakeyhtiömuotoinen

mutta kuitenkin kaiken keskellä meidän on muistettava että toivon merkkejä yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme on

runsaasti on tullut kuluneen syksyn aikana välikysymyskeskusteluista miksei muistakin televisioiduista täysistunnoista kansalaispalautetta meidän käyttäytymisestämme

me tarvitsemme syvemmin toinen toisistamme välittämisen kulttuuria taitoa ja kykyä ottaa toinen ihminen entistä vakavammin aitona elämän lajikumppanina

eli kysymyksessä on puhtaasti suomalainen ratkaisu

olen pohtinut johtuuko se siitä että tämä väliaikaistila fyysinen tila asettaa tiettyjä rajoitteita ja tvn välityksellä syntyy vaikutelma että täällä on koolla kuriton koululuokka

mutta joka tapauksessa niin kuin valiokunnan puheenjohtaja mietintöä esitellessään kertoi keskeiseksi kysymykseksi nousi tämä automaatiojäsenyys opiskelijakunnissa sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta tästä lausuntonsa antoi

mutta uskallan väittää että syitä on muitakin

yhtäältä ammatillisessa koulutuksessa työelämävalmiudet eivät ole riittävän syvällisellä tasolla

totuuden nimessä on sanottava että yliopistouudistuksen aikaan perustuslakivaliokunta joutui käyttämään luovaa mielikuvitusta jotta ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyskin saatiin säilytettyä

on ammuttu hehtaaripyssyllä kaikkea liikkuvaa esitetty voimakkaita syytteitä puhuttu kuten tänäänkin salaliitoista ja siitä että hallitus niin tietoisesti kuin ohjelmallisestikin olisi kiusaamassa kansalaisia

työelämäyhteydet ja koulutus eivät riittävästi kulje käsi kädessä

olennaista kuitenkin on niin kuin mietintöön sisältyvässä lausumaehdotuksessa on kirjoitettuna että hallitus antaa mahdollisimman nopeasti esityksen jotta ammattikorkeakoulujen opiskelijoille turvataan riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut

myös niin sanottua itseopiskelua on liikaa ja lähiopetustunteja liian vähän

väistämättä tulevat mieleen edustuksellisen demokratian varhaiset oppivuodet kunnanvaltuustot ensimmäisen tasavallan aikana maailmansotien välisenä aikana

huolenaihe on myös se että ammatillinen tutkinto jää monelta suorittamatta yleissivistävien aineiden takia näissä ei menestytä

oppisopimuksen kehittämisestä on puhuttu paljon ainakin tämän vaalikauden aikana mutta eteenpäin ei olla riittävästi menty taloudellisista satsauksista huolimatta

toki paljon tästä kaikesta kuuluu parlamentaarisen demokratian olemukseen ja voidaan leikkiä pelata kontrafaktuaaleilla jossitella

mutta varsinainen kysymykseni kohdistuu tähän tulliasiaan johon jo edustajat pelkonen ja kalliorinne viittasivat

jos sosialidemokraatit vaikkapa olisivat nyt hallituksessa niin kuinka kiihkeästi sosialidemokraatit nyt puolustaisivat hallituksen ratkaisuja ja jos nykyiset hallituspuolueet olisivat oppositiossa niin kuinka jokseenkin samantyyppisiä asioita kysyttäisiin välikysymysten kautta

siitä että pitäisi olla pitempään työelämässä

ajatelkaa joku ikääntyvä työntekijä olisi oppisopimusopiskelijan nuoren tai vähän vanhemman ohjaajana koska oppisopimuksessa työpaikkaohjaajan pitää olla hyvä työntekijä osaava ohjaaja

eikö olisi parempi antaa rahaa jo nyt koska kevään kehysriihessä on odotettavissa pelkästään lisäleikkauksia joita komissaari rehn vaatii suomeen

mutta perustellusti voidaan kuitenkin puhua myös demokratian kriisistä ei vain suomessa vaan laajemminkin demokratian kriisistä ja yhtäältä myös siitä neuvottomuudesta jonka äärellä koko ihmiskunta on tällä hetkellä suurien vaikeiden kysymysten äärellä joihin toki ei voi löytää yksinkertaisia helppoja ja yksiselitteisiä vastauksia

tarvitaan paljon uutta ajattelua mielikuvituksen käyttöä jotta saadaan koulutusjärjestelmä oikealle tielle

on aivan oikein että suurten kysymysten äärellä jotka pitää uskaltaa kohdata rohkeasti tietäen niiden monimutkaisuuden peräänkuulutetaan rakentavaa henkeä vastakkainasettelun sijaan

mutta valitettavasti samanaikaisesti meillä sivistysvaliokunnassa on esimerkiksi tämä rahoituslain käsittely osoittanut kuinka kiireistä lainvalmistelu on ollut

arvoisa herra puhemies

ylipäätänsä on äärimmäisen tärkeää että eriarvoistuminen koulutusmaailmassa ei saa toteutua

emme tarvitse yhteisymmärryksen henkeä vain tässä talossa tässä salissa tai kolmikannassa etujärjestöjen kesken ja niin edelleen vaan laajemminkin valmiutta kuunnella toinen toisiamme ymmärtää ja oppia toinen toisiltamme

kun täällä vähälukuisessa salissa on nyt paikalla korkeasti kunnioittamani ja arvostamani lakimieskansanedustaja ja vielä hallituspuolueesta niin on hyvä kerrata vanhaa roomalaisen oikeuden keskeistä periaatetta

tähän laajennettuun piiriin tarvitsisimme niin kulttuurin ja tiede elämän kuin myös kansalaismielipiteen laajempaa arvostusta ja kuuntelua

valitettavasti hallituspuolueiden edustajat jotka pääosaltaan ovat täältä salista jo poistuneet ovat tämän vanhan periaatteen unohtaneet

tänä päivänä kun olemme tässä tilanteessa juuri nyt suomalaisessa poliittisessa todellisuudessa tänään niin me olemme sen budjetin alla jota on valmisteltu viime vuonna sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla

he tyytyvät vain hokemaan että oppositiolla ei ole mitään muuta tarjottavanaan kuin letkujen irrottamista ja väitettä että ainoa vaihtoehto tälle järjestelylle olisi kreikan hallitsematon maksukyvyttömyys

arvoisa herra puhemies

on harmillista että iltapäivällä käyty hedelmällinen debatti päättyi kesken

vaikka mielipiteiden kirjo sisälsi monia ääripäitä ja oli vaikea löytää opposition ja hallituksen kesken yhteistä säveltä niin se keskustelu oli hyvä ja ansiokas ja sitä olisi ollut syytä jatkaa

reaalipolitiikka meidän pitää muistaa niin kuin myös ihmiskunnan suuret kysymykset

tällä hetkellä niin kuin debattipuheenvuorossani sanoin kreikan kadunmies todella nyt pelkää että letkut irrotetaan

ihmettelen ministereiden kiirettä sillä tälle illalle suunniteltu opposition illanvietto kesärannassahan oli peruutettu mutta nähtävästi ministerit keksivät sitten tilalle korvaavaa toimintaa

tällaisia puheenvuoroja lähinnä juuri berliinin suunnasta kreikkalainen kadunmies perustellusti on kuulevinaan

venäläisen kirjailijamestarin fjodor dostojevskin suuhun on laitettu sanat

kaikki halutaan ottaa köyhtyvän kansan selkänahasta joka kaikissa eri vaihtoehdoissa joutuisi ankaralle suorastaan kohtuuttomalle kuurille pankkien pelastamiseksi jotta euroeliitti voisi jatkaa entistä elämäänsä

vaikka arvostan tätä kirjailijamestaria korkealle tätä venäläisen sielun tulkkia historian näkijää kokijaa ennustajaa en voi yhtyä siihen että me suomalaisina olisimme syypäitä espanjan pankkikriisiin ja laajaan talouden ongelmatiikkaan

arvoisa herra puhemies

en halua mitenkään olla inhottava ja ilkeä ihminen mutta jotenkin tuntuu että onko näissä lainsäädäntöprosesseissa jokin vika

kuuri tulee joka tapauksessa olemaan paljon paljon ankarampi kuin aikoinaan suomessa ahonviinasen hallituksen aikana toteutetut ratkaisut jotka aiheuttivat paljon inhimillistä kärsimystä ja joiden jälkeen suomi ei ole ollut entisensä

tähänkin mittavaan hallituksen esitykseen on matkan varrella tehty lausuntokierroksen perusteella lukuisia korjauksia mutta siitä huolimatta joitakin tätä lakia parantavia hankkeita on edelleen vireillä

matkalla maakunnasta tänne helsinkiin matkustaessani käteeni osui uusin kanava lehti jossa ansiokkaasti lisensiaatti aro puhui siitä kuinka niitä jotka esittävät vaihtoehtoja ja kyseenalaistavat euroeliitin vaihtoehdottomat totuudet leimataan impivaaraa halajaviksi ja menneisyyteen kaipaaviksi populisteiksi kun todellisesti euroeliitin oma vastuuton populismi on ajanut eun ja koko euroopan syvään kriisiin ja kuinka tämän sotkun päätön selvittely on vain pahentanut tilannetta

täällä sanotaan esimerkiksi

tämä edellyttää sanotun asetuksen muuttamista

eli tätäkin lakia mitä ilmeisimmin joudutaan paikkaamaan tai korjaamaan seuraavan hallituksen toimesta

jo siihen aikaan kun kari rajamäki toimi sisäministerinä hän tarmokkaana sisäministerinä otti esille kuinka rajavartiosto voisi olla poliisin apuna rajaseudulla

paljon on vettä virrannut ääni kellossa muuttunut

enää ei kukaan edes sano sitä että ministeri katainen päihitti markkinavoimat

arvoisa herra puhemies

tähän tässäkin on asetettu toiveita mutta valitettavan pieneksi tämä jää missä rajavartiosto voi olla poliisin apuna ehkä tulee mieleen jotkut yleisötapahtumat tai jokin

kuinka kauan vakuutusyhtiö pysyisi pystyssä jos se antaisi vakuutuksen sellaiselle asiakkaalle joka tietää varmasti että sen talo tulee palamaan

puuttuva kolmannes saatiin mustasta pörssistä

etsinnässä opus o

nyt suomi saa kaksi kolmasosaa kansantuotteestaan omalle maalleen mutta kolmannes menee luxemburgin pörssiin ja sieltä edelleen etelä euroopan talouden jälkihoitoon

ei taloudellista kriisiä olisi tässä muodossa jos kreikassa olisi ollut drakma tai italiassa liira

ainoa mihin panostetaan enemmän on ympäristön turvallisuus ja esteettömyys sekä koti ja vapaa ajan tapaturmien ehkäisy

helmikuuta kaksituhattaneljätoista pidettävään pääsy sto hyväksyttäneen hyväksytään se luota näin menetellä päivystyksen yhdennentoista kahdennentoista sijan osalta näin tehdä antaa eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kuudes helmikuuta kaksituhattaneljätoista jotkin kadonneiden etsinnöissä avustamiset

rahoittajat tiesivät että on näin vahva yhteinen eurovaluutta se kyllä keskenään hoitaa ja niinhän se näyttää hoitavan mutta miten ja kenen kustannuksella

laitimmainen vasemmisto vannoi että ei senttiäkään enää euroopan holtittomille maille ei ole syytä pelastaa pankkeja

niin kuin täällä päivällä ansiokkaasti sanottiin on erittäin suuresti demokratiaa ja mielipiteen ilmaisun vapautta halventavaa leimata niitä jotka esittävät vaihtoehtoja ja kyseenalaistavat vallitsevat totuudet ne joita härkäpäisesti tyrkytetään

nyt on unohdettu tavallinen kansa solidaarisuus tovereita kohtaan on unohtunut eikä ollut ihme että kristillisen liiton edustajat olivat poistuneet salista kun oma edustaja piti ryhmäpuheenvuoroa vain yksi edustaja malttoi kuunnella tätä puhetta

kuinka onkaan eurokriitikot leimattu milloin äärioikeistolaisiksi milloin nationalisteiksi milloin pölhöpopulisteiksi milloin rasisteiksi

sinisilmäisesti kreikka otettiin euroon

niin kuin tänään uutisista olemme kuulleet talousasiantuntijat ovat olleet hyvin kriittisiä ja sanoneet kuinka eurolaskujen maksaminen tulee jatkumaan maailman tappiin asti

oliko niin että kun tiedettiin että oikeuslaitos rikollisuus tai korruption taso ei ole eun tasolla niin tästäkin itsepetoksesta seuraa vielä pelottavia jälkiä

tiedämme että näin tulee käymään

edustaja nykyisen ministeri paavo arhinmäen tavoin on hyvä siteerata ismo alankoa

puhemies

välikysymys liikkuu hyvin yleisellä tasolla ja on sen vuoksi äärimmäisen poikkeuksellinen

poikkeuksellinen se on myös sen vuoksi että sen allekirjoittajat koostuvat pelkästään suurimman oppositiopuolueen eduskuntaryhmän edustajista

kun tämä välikysymys liikkuu näin yleisellä tasolla niin voidaan sanoa että tämä on eräänlainen sdpn oppositiopolitiikan summa tai oppositiopolitiikan kootut teokset

tähän liittyen puhemies voidaankin vertailukohta ottaa stephen hawkingista joka yrittää luoda tällaista kaiken teoriaa mutta kaiken teoria liittyy fysiikkaan

politologia on erilainen tieteenala

tärkeitä elementtejä on nimenomaan se että keskustellaan turvallisuudesta niin sisäisestä kuin ulkoisesta oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteista kaikissa mahdollisissa olosuhteissa

muuttuvan maailman myllerrysten keskellä vakaa turvallisuuspolitiikka on kivijalka ja tuo ennakoitavuutta

mutta vastaus yhteiskuntapolitiikassa ei voi olla se että jatketaan entisellään ettei tehdä mitään ettei reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin

on välttämätöntä että suomessa käydään kansalaiskeskustelua turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

on enemmän kuin yhdestoista hetki käydä selontekokeskustelua eduskunnassa

uudistukset liikauttavat uudistukset saavat seisovat vedet käyntiin ja se on välttämätöntä jotta yhteiskunta voi kehittyä ja uudistua

tämä on myös perussuomalaisuuden linja onhan puolueemme ohjelma esimerkiksi jatkuvasti kehittyvä

mutta arvoisa puhemies eräisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin meidän on ilman hallitusoppositio rajoja tartuttava todella vakavasti yhdessä toimeen

jos silloin maailman mahtavilla olisi ollut rohkeutta ja ajan merkkien lukemisen taitoa toisella tavalla niin voimme vain jossitella tehdä kontrafaktuaaleja minkälainen maailmamme nyt olisi

tämänpäiväinen keskustelu ei todellakaan ole ollut mitenkään kunniakasta eikä politiikan uskottavuutta tai kiinnostavuutta vahvistavaa

tarkoitan tällä sitä että kun sekä nato että varsovan liitto olivat kylmän sodan tuotteita niin kun varsovan liitto lakkasi olemasta yhtä lailla olisi pitänyt nato maissa tehdä sellaiset johtopäätökset että nato olisi tullut siinä samalla kylmän sodan tuotteena lakkauttaa

sen sijaan me tarvitsisimme kansanvallan itsepuolustusta ja itsepuolustuksen me voisimme aloittaa tukemalla sitä työtä minkä ministeri lindström on jo aloittanut

mutta kun näin ei menetelty tämä johti siihen että nato ryhtyi perustelemaan olemassaoloaan etsimään hakemalla hakemaan uusia tehtäviä tulemalla toisten tonteille ja tästä ainakin välillisesti on seurannut ykn kriisi

työttömyys on keskeisin yhteiskunnallinen ongelmamme

työttömyys ei ole pelkästään taloudellinen tai toimeentulokysymys se on monessa kohtaa myös ihmisarvokysymys

niin kuin debatissa sanoin maailman tulisi keskittyä ykn uudistamiseen ja tässä tehtävässä suomella jo historiallisista syistä tulisi olla aktiivinen aloitteentekijän rooli

arvoisa puhemies

nyt tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä jotta työttömyyteen tartutaan ajetaan ihmisyyden kunnioittamista ja sitä että päätöksentekijät ovat todella kiinnostuneita ihmisistä

suomi on kumppani natolle

ihmettelen selonteossa myös sitä että puhutaan usa suhteiden bilateraalisuhteiden syventämisestä mutta sitten samanaikaisesti puhutaan että venäjä suhteita hoidetaan eun kautta

ihmisyydestä on kaikissa olosuhteissa pidettävä kiinni

osoittaako tämä valtiojohtomme historiattomuutta

olisin odottanut linjauksia konkreettisia linjauksia johtopäätösten tekoa esimerkiksi seuraavaan tapaan

arvoisa herra puhemies

tämä sivistyspoliittinen keskustelu ei tänään koko aikaa ole ollut kovinkaan sivistynyttä päinvastoin

oikein tuntuu pahalta että on käytetty voimakkaita ilmaisuja ja annettu ymmärtää hallituksen tahtona olevan koulutus ja sivistysyhteiskunnan alas ajamisen ja perimmäisenä vaikuttimena jonkinlaisen koulutusvihamielisyyden

se olisi ollut myös puolustusvoimien panos yhteiskuntatakuuseen pieneltä osaltaan

tälläkin tavoin puolustusvoimat tällä tavoin vastuuta kantaessaan voisi olla estämässä nuorten syrjäytymiskehitystä niin kuin edustaja niikko debatissa päivällä mainitsi ja yhtä lailla selonteossa olisi voitu ottaa konkreettinen tavoite

mutta on toki täällä sekä hallituksen että opposition piiristä kuultu äärimmäisen rakentavia puheenvuoroja joissa tunnustetaan tosiasiat että haluamme pitää yllä sivistysyhteiskuntaa koulutusyhteiskuntaa haluamme varmistaa opiskelijoiden opiskeluedellytykset myös vastaisuudessa

sellaista yhteistä hyvää etsivää linjaa on toki määrätyissä puheenvuoroissa monenlaisten leukajuhlien keskeltäkin kuitenkin kuultu

paikoin myös tämä keskustelu on ollut eräänlaista numerologiaan liittyvää huutokauppaa jossa on joitakin numeroita tuotu esille ja selitetty mitä niiden taustalla on kumpi hallitus on leikannut enemmän tavoitteistaan viime vaalikauden hallitukset vai nykyinen

herra puhemies

olen saanut useammalta opposition kansanedustajalta heidän puheenvuoroissaan kiitosta omasta ryhmäpuheenvuorostani eikä se mikään ihme tietenkään olekaan sehän oli hyvä puhe koska se oli alusta loppuun minun itseni kirjoittama ei ollut kukaan ihmeellinen neuvonantaja sitä tekemässä